minusta se tunnustaa sitä jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta joita on suomessa jo pitkään tehty erilaisten elementtien kautta

suoralla tuella perinteisellä kehitysyhteistyön tuella kansalaisjärjestöille monenkeskisellä tuella esimerkiksi yk järjestöille tuella rauhanvälitykselle sijoituksilla finnfundin kautta

pakolaiskriisiin jordaniassa on finnfundin rahoittama aurinkovoimala joka nousee aivan lähelle suurta pakolaisleiriä

toisin kuin osa pohjoismaista me emme kuitenkaan ole ottaneet kehitysyhteistyövaroista turvapaikanhakijoille kohdistettuja rahaeriä

arvoisa herra puhemies

kyllähän tässä hallituksen omistajaohjauslinjassa on selkeä ajattelutavan muutos että enää ei myydä valtion omaisuutta vain rahavirtojen takia ja budjetin täytteeksi vaan nyt halutaan luoda myös uutta

on siis mahdollista että tähän maahan syntyy myös uusia valtionyhtiöitä ja sellainenhan itse asiassa tämä tuleva kehitysyhtiökin on se on kokonaan uusi valtionyhtiö

tässä keskustelussa on tullut esille hyvin monia näkökulmia yhteiskuntavastuuseen olen iloinen että ne ovat siellä ohjelmassa ja erittäin konkreettisia esityksiä siitä että irtisanomiskorvaukset puolitetaan eläkeikä on johtajilla sama kuin muullakin henkilöstöllä ja henkilöstöä kannustetaan omistamiseen

kun tuntuu siltä että oppositiossa nyt ovat kaikki nämä ajatukset aivan samankaltaisia niin olisi varmasti ollut toivottavaa että ne olisi sitten viety jo edellisen hallituksen aikana ihan toimeenpanoonkin

on myös tärkeää että fingridille ja gasumille nostetaan omistusrajaa niin kuin täällä keskustelussa on tullut esille

lappilaisena edustajana haluan tuoda esille sen että toki postin velvoitteista ja yleispalveluvelvoitteista kiinni pitäminen ja se minkä pääministerikin on todennut että toki yhtiöillä voi olla jatkossakin velvoitteita vaikka ovatkin sitten pörssissä on meille tärkeää pohjoisessa

tässä kyseisessä lakiesityksessä esitetään rajoitettavaksi kuntien ja kuntayhtymien merkittävien sosiaali ja terveydenhuollon investointien tekemistä määräajaksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi

määräaika tulee siis käytännössä siitä että nyt kun valmistellaan sote uudistusta maakuntapohjaisesti ei haluta että kunnat ja kuntayhtymät alkaisivat kilpailemaan investoinneilla ja sitten sitoisivat tulevien itsehallintoalueiden käsiä niiden osalta vaan halutaan että pystyttäisiin mahdollisimman tasapuolisesti sitten rakentamaan ne palvelut

toki hallituksen esityksen perusteluteksteissä mainitaan että kunnat ja kuntayhtymät ovat viime vuosina tehneet osin ratkaisuja joilla ne totta kai pyrkivät parantamaan omaa palvelurakennettaan kuten luontaista on mutta valitettavaa on ollut se että enenevä määrä kuntia on alkanut ulkoistamaan omia palvelujaan

on kuntia jotka ovat irrottautuneet yhteistoiminta alueista jotka ovat irrottautuneet kuntayhtymistä ja ulkoistaneet omat perusterveydenhuollon palvelunsa ja saaneet itse asiassa ainakin tyytyväisyyskyselyjen mukaan parempaa palvelua

mutta toki kokonaisuuden kannalta ei voi olla toivottavaa että tällä lailla ulkoistusten kautta pikkuhiljaa nakerretaan koko sitä meidän perusterveyden ja sosiaalihuollon pohjaa joten tähän sote uudistukseen on todellakin syytä puuttua ja kaikki ovat varmasti samaa mieltä siitä että toivottavasti se nyt etenee viimein

tietenkin näihin pitkiin kokonaisulkoistuksiin on liittynyt sitten se kysymys että kun nyt siirrytään maakuntatasoiselle toimijalle niin miten nämä aikaisemmat sopimukset siirtyvät sitten maakunnalle

mutta kyllä tähän lakiin liittyy myös huolia joita etenkin kunnat ovat tuoneet esille

onhan se aika iso kirjaus lainsäädännön tasolta tulla kuntien omalle tontille ja sanoa että te ette saa tehdä investointeja ja tätä varmasti käydään tarkkaan läpi sitten valiokuntakäsittelyssä

no varmasti jos asiaa ajattelee maan eri osien kautta niin voin ymmärtää että jossakin missä tunnin ajomatkan päässä on useita terveyskeskuksia on luontaista että tehdään sitä työnjakoa mutta taas toisaalla pitkien etäisyyksien alueilla pohjois tai itä suomessa jossa yhden tunnin matkan sisällä ei välttämättä ole yhtään terveyskeskusta sen uuden sote järjestelmän luomisen täytyy kyllä olla sen kaltainen että kaikki kunnat kokevat ja kaikki ihmiset niissä kunnissa että heidän perussosiaali ja terveyspalveluistaan tullaan huolehtimaan myös jatkossa

vaikka terveyskeskus muuttaisi nimensä hyvinvointikeskukseksi minulla ei ole mitään sitä vastaan

varmasti terveyskeskukset joutuvat miettimään omaa toimintaansa ja työnjakoa siellä maakunnan sisällä mutta ennen kaikkea se hyvinvointipainotteisuus ja ennaltaehkäisyn vahvistaminen tulee korostumaan tässä sote uudistuksessa ja se ei voi tapahtua sitten sillä lailla että koetetaan vain niiltä reuna alueilta tai pienistä yksiköistä viedä palveluita koska kuitenkin ne suuret rahavirrat suuret menoerät ovat siellä isoissa yksiköissä

miten tehdään muutos terveyskeskuksesta hyvinvointikeskukseksi miten turvataan koko maakunnassa ne palvelut miten kehitetään sähköisiä liikkuvia pyörien päällä tulevia palveluita

tässä kyllä myös näkyy se linja että tämä hallitus tukee kuntatalouden tasapainottamista ja valtionosuuksista ei leikata vaan päinvastoin sinne ollaan pystytty saamaan pientä korotusta

arvoisa herra puhemies

myös tärkeitä ovat pienet liikennesatsaukset joita tähänkin talousarvioon saatiin liittyen biotalouteen ja raaka aineiden liikkeelle saamiseksi

kun debatissa aikaisemmin puhuimme kansantalouden suurista linjoista niin kyllä vaikuttaa siltä että jonkinlainen kääntyminen ja kasvun orastavia näkymiä on nyt olemassa

epädemokraattisuus ja byrokraattisuus ovat asioita joiden eussa täytyy muuttua

näistä muutamista kasvualoista haluaisin nostaa esille sen että toki hallituksen suuret panostukset biotalouteen digitalisaatioon teknologiaan ympäristöön menevät kaikki eteenpäin ja niissä nähdään varmasti erittäin suuria investointeja seuraavien vuosien aikana

se on ehkä yksi sellainen konkreettinen asia että jos ihmiset ovat rohkaistuneet ostamaan uusia autoja niin se kertoo joitain siitä että taloutemme myös kulutuksen tasolla kääntyy elpymisen puolelle

kyllähän se on yksi ala joka on kaikista eniten ottanut iskua itse asiassa siitä kansainvälisen politiikan suorasta seurauksesta venäjän vastapakotteista

kun maataloudellemme suuri markkina venäjä on nyt kiinni ja sitä markkinaa on rakennettu vuosikymmeniä niin ei uuden markkina alueen synnyttäminen aasiaan etelä amerikkaan pohjois amerikkaan tapahdu mitenkään kovin nopeasti ja yksinkertaisesti ja satojen miljoonien eurojen vuosittaiset tappiot mitä maataloudelle nyt tulee eivät ole kovin yksinkertaisesti kompensoitavissa eun tai kotimaankaan tukipaketeilla

toivottavasti vielä olisi olemassa mahdollisuus että ulkopuolinen investori olisi terrafamesta kiinnostunut

pakko kerrata kyllä muutama perusasia

ja sitten täällä lakiesityksessä lukee että eduskunta päättää metsähallituksen peruspääoman korotuksesta ja alennuksesta sekä määrärahan ottamisesta talousarvioon myönnettäväksi metsähallituksen peruspääoman korottamiseen

tästä keskustelusta ehkä paistaa läpi ymmärtämättömyys siihen moninaiseen luonnon käyttöön mitä lapissa ja pohjois suomessa on ja siihen elinkeinojen valtavaan variaatioon

tämä on kyllä aivan turhaa pelottelua

keskeistä suomen pitkälle linjalle ulkopolitiikassa ovatkin olleet hyvät kahdenväliset suhteet naapurimaihin ja toisaalta myös vahva monenkeskinen yhteistyö

olemme pyrkineet käytännönläheiseen yhteistyöhön jossa keskeistä ovat olleet arvot kuten demokratia ihmisoikeudet oikeusvaltio rauha tasa arvo ja kansainvälinen vakaus

näistä viiteryhmistä tietenkin eu yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan kautta määrittää nykyään myös suomen kantaa monissa yksittäisissäkin kysymyksissä ja tilanteissa

ei tarvitse itänaapuria liehitellä mutta sitä kohtaan tunnettu pragmaattinen yhteistyötarve on kyllä säilytettävä

kansalaisvapaudet eivät monilta osin toteudu demokraattisesta puoluejärjestelmästä ollaan vielä kaukana ja näistä pitää pystyä puhumaan

mutta ei ulkopolitiikkamme keihäänkärki voi olla se että testaamme ystävyyttä itänaapuriin

parhaiten eurooppalaisten arvojen edistäminen venäjällä tai muissa yhteistyömaissa tapahtuu silloin kun meillä on niihin toimiva yhteys

arvoisa rouva puhemies

kun tässä on viitattu eri euroopan maihin saksaan ja ruotsiin niin tietenkin olisi ollut mukavaa että suomikin olisi saanut vastaavanlaisen perinnön kuin mikä siellä on kun talouskasvu on ollut korkea

yhteistyössä ja kahdenvälisissä suhteissa pitää muistaa tietenkin että se ei koske pelkästään korkeita virkamiehiä tai politiikkoja vaan myös yksilötason suhteilla lähialueyhteistyöllä kauppasuhteilla kulttuurivaihdolla mahdollisesti kaikilla yhteistyömuodoilla on erittäin suurta merkitystä kun kansainvälisessä politiikassa syntyy jännitteitä

että sikäli kyllä olisi toivonut että demaritkin olisivat onnistuneet edellisessä hallituksessa ei ehkä olisi jäänyt tänne niin paljoa sitten nyt tehtävää

onhan se aika erikoista että edellisessä hallituksessa kyllä leikattiin koulutuksestakin pohjois ja itä suomesta oikein kolme kertaa enemmän kuin muusta maasta

tänäänkin olemme puhuneet paljon suomen roolista kehityspolitiikan puolestapuhujana ja sitä on koettu jotenkin heikennetyn kun kehitysyhteistyöhön kohdistuu leikkauksia

haluaisin kuitenkin kysyä jos ministerit vielä sattuisivat saapumaan paikalle kuinka on aiottu käyttää tätä euroopan unionin investointi ja kasvurahastoa esiriä ja sieltä saatavia investointipanostuksia suomeen

me sijaitsemme varsin resurssirikkaalla alueella ja kyllä monet maailman konflikteista enenevässä määrin syntyvät luonnonvarojen riittävyydestä ja niiden uhkakuvista

kyllähän on niin että kun edellinenkin hallitus joukkoliikenteestä leikkasi ajattelen vaikka omaa kotiseutuani lapissa niin ei siellä maaseudulla sitä joukkoliikennettä juurikaan ole enää edes ollut eivätkä ne edelliset toimet sitä paljoa auttaneet

ainoastaan kestävällä luonnonvarojen käytöllä myös globaalisti pystytään näihin vastaamaan ja resurssiviisaudesta tulee kyllä yksi ulkopolitiikan osa

nyt sen sijaan on kuitenkin nostettu esille asioita kutsuliikennettä monenlaista kehittämistä miten me saisimme uutta niille alueille joilla ei enää ole ollut joukkoliikennettä

mutta sitten on tietenkin niin että esimerkiksi meidän lentokenttäliikenteemme on hyvin keskittynyt helsinki vantaalle kansainvälisen liikennöinnin osalta

keskinäisriippuvuus tietenkin pakottaa meidät toimimaan yhdessä ja esimerkiksi taistelu isistä vastaan lähi idässä kyllä saa toimijat ryhmittymään yhteisrintamaan aivan uudella tavalla

tämä palvelisi myös aluekehitystä ja matkailua ja tähän suuntaan toivon mukaan ollaan menossa

hallitusohjelmankin mukaan ulko ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vahvistaa suomen kansainvälistä asemaa turvata maamme itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia

uskon että tällaisella ulkopolitiikan pitkällä linjalla on mahdollisuuksia myös jatkossa kunhan olemme siitä kiinnostuneita ja keskustelemme siitä

kiitos

arvoisa herra puhemies

olen tyytyväinen tässä ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa olevaan pitkään kaareen ja siihen jatkuvuuden linjaan joka suomella näissä kysymyksissä on ollut

tietenkin kun aika on aika vaikea ja voimapolitiikka on tehnyt eurooppaan paluuta ja on tullut jännitettä myös eurooppaan ja lähialueillemmekin niin on kuitenkin huomionarvoista ja tärkeää että kun tuomitsemme venäjän kansainvälisen oikeuden vastaiset toimet niin silti myös tässä selonteossa otetaan huomioon se että tavallisten kansalaisten väliset yhteydet on aina syytä säilyttää ja se kanssakäyminen mitä voidaan tehdä kansalaisjärjestötasolla on äärimmäisen tärkeää

ja viittaan myös tässä edellisessä puheenvuorossakin esille tulleeseen venäjä osaamiseen se että me ymmärrämme mitä naapureissamme tapahtuu edellyttää että meillä on siihen tietoa ja osaamista

ministeri mainitsi olleensa siellä eun ulkoministerikokouksessa olisin kysynyt vielä tästä arktisesta informaatiokeskuksesta kun tässä selonteossa viitataan myös hybridiosaamisen keskukseen niin onko arktinen informaatiokeskus myös vielä suomen tavoitteissa

täytyy vielä kertaalleen todeta tämä asia mikä täällä mietinnössäkin siis on hyvin selkeästi auki kirjoitettu

kun puhutaan tästä luonnonsuojelutaseesta kakkostaseesta ja kolmannesta tase erästä niin kyllähän voi olla niin että valtioneuvoston päätöksellä voidaan myös siirtää sieltä kolmannesta tase erästä jolla ei ole minkäänlaista tuottovaatimusta alueita tähän luonnonsuojelutaseeseen

paras puuaines lisäksi pidentämällä aikavälillä pidemmällä aikavälillä haasteena on rahoituksen riittävyys puolustusvoimien tulossa arvoisa rouva puhemies

että ei kannata levittää kuitenkaan aivan perusteettomia uhkakuvia

kuten tuossa päivällisessä keskustelussa tuli esiin niin kyllähän sisäministeri orpo sai hyvin paljon kehuja hyvin hoidetusta työstä erittäin vaikeana poikkeuksellisenkin vaikeana aikana johon ei kyllä suomessa oltu osattu varautua

haluan kiittää häntä myös siitä nopeasta toiminnasta ja koko sisäministeriön hallinnonalaa miten esimerkiksi torniossa järjestelykeskus saatiin hyvin nopeasti kuitenkin toimintakykyiseksi

se on esimerkki koko euroopalle lähestulkoon sellaisesta laitoksesta joita pitäisi olla myös euroopan ulkorajoilla eli tämän olisi pitänyt olla siellä jo vuosia sitten

hallitus on tehnyt syksyn aikana maahanmuuttopoliittisia linjauksia kotouttamispoliittisen toimenpideohjelman ja joulukuussa turvapaikkapoliittiset linjaukset

ja kyllä näihin haasteisiin mitkä meidät syksyllä yllättivät on mielestäni vastattu toimintaperiaatteita selkeyttämällä ja lisäresursoinneilla ja sillä lailla olemme olleet kyllä ajan hengessä kiinni että olemme pystyneet voimallisesti myös vastaamaan siihen tilanteeseen

hallintovaliokunta toteaa lausunnossaan että suojelupoliisin toimintaympäristö on muuttunut ja sinne tarvitaan erilaisia panostuksia painotuksia

poliisien tilanne kuitenkin herättää edelleen kysymyksiä ja kuten ministerikin päivällä kertoi varmastikin nyt sitten tässä tulevassa sisäisen turvallisuuden selonteossa täytyy pohtia hieman pidemmällä tähtäimellä mikä on meidän poliisien tilanne vuosien päästä koska tällä hetkellähän koko ajan poliisimiesten ja naisten määrä vähenee

tuo ensiksi mainitun kehittämiskohteen osalta toivon että vaikka me olemme muihin pohjoismaihin verrattuna vähemmissä henkilöstöresursseissa se on kuitenkin myös sitten pitkällisemmän pohdinnan kysymys miten me saamme koulutusta kehitettyä ja vetovoimaa kehitettyä ja huolehdittua ennen kaikkea myös alueellisesti poliisin palveluista sillä jos ihmisille hiipii pelko turvattomuuden tunteesta niin silloin kyllä valtiovalta on epäonnistunut omassa turvallisuustehtävässään valitettavasti

siinä on varmasti mahdollisuus tarkastella myös muita turvallisuusviranomaisia ja tavallaan niitä uuden ajan turvallisuusuhkia jotka useasti myös ovat itse asiassa ulkoa tulevia turvallisuusuhkia

vaikka ensi vuonna rajavartiolaitokselle määrärahaan tuleekin nousua niin kehyskauden säästöpaine on kuitenkin erittäin suuri ja tämä lisäyksen ansiosta meidän ei tarvitse leikata kohdistuu erityisesti partioinnin vähenemiseen kainuussa pohjois karjalassa ja lapissa

tämä on tietenkin hieman vaikeasti yhteensovitettava yhtälö sen tilanteen kanssa että historiallista on että nyt itärajan yli on tullut turvapaikanhakijoita

että kyllähän itäraja on meillä perinteisesti pitänyt ja tämän takia olisikin tärkeää tehdä venäjän rajaviranomaisten kanssa yhteistyötä siinä että saamme selvyyden miksi itärajamme nyt tipotellen on päästänyt turvapaikanhakijoita läpi

metsähallitus lain uudistaminen on saanut valtavan suuren huomion ja on tietenkin hienoa että asia kiinnostaa niin edustajia kuin kansalaisia yleisemminkin sillä ollaanhan nyt tekemisissä kiistatta arvokkaimman luonnonvaramme kanssa ja niiden metsäomaisuuksien kanssa jotka ovat suurin osa meidän pinta alastamme tässä maassa

lakiuudistuksen mittaan on käyty kiivasta keskustelua ja huoliakin tuotu esille mutta kyllä minusta tuntuu että osa niistä huolista on hieman ylimitoitettuja

tällä lailla perustetaan valtion metsätaloutta harjoittava tytäryhtiö jonka metsähallitus liikelaitos omistaa

valtion maat ja vedet ovat edelleenkin metsähallitus liikelaitoksen hallinnassa omistuksessa ja tytäryhtiöllä olisi oikeus ainoastaan käyttää metsätalouskäytössä olevia talousmetsiä liiketoiminnan harjoittamiseen elikkä omaisuus ei kyllä vaihdu

eduskunta hyväksyy jatkossakin keskeiset palvelu ja muut toimintatavoitteet peruspääoman muutokset investointien enimmäismäärän ja suostumuksen lainanottoon

kyllähän se liittyy siihen huoleen että jos me emme toimisi ollenkaan niin eun hankintadirektiivin voimaan saattamisen jälkeen valtio ei voisi enää myöntää yksinoikeutta omalle yhtiölleen ja tällä nimenomaan halutaan taata se että jatkossakin valtion valvonnassa oleva toimija harjoittaa metsätaloutta valtionmailla yksinoikeudella

ja minä luulen kyllä että ei kai oppositiokaan tätä vastaan sentään ole emmehän me halua avata sitä ulkomaisille yhtiöille vaan me haluamme pitää sen kotimaisissa käsissä

biologisen monimuotoisuuden suojelu ja lisääminen luonnon virkistyskäyttö työllisyyden edistäminen saamelaiskulttuuri ja poronhoito ovat kaikki mukana ja säilyvät ennallaan

saamelaiskulttuurin osalta lakiesityksessä arvioidaan että neuvottelukunnat voivat osin jopa vahvistaa saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää kieltä ja kulttuuria

tiedän kyllä että saamelaiset ovat toki itse todenneet että neuvottelukunnat eivät takaa heidän oikeuksiaan riittävästi mutta joka tapauksessa nykytilanteeseen nähden neuvotteluvelvollisuus laajenee ja se on varmastikin hyvä asia